samoin vr tulouttaa valtiolle nettotuloa tuntuvasti enemmän kuin ovat nämä liikenteen ostoihin käytetyt määrärahat

rönni toi täällä aiemmin esille vankeinhoidon tilanteen

on perin outoa että tilanteessa jossa vankilat ovat täynnä ajatellaankaan vankiloitten lakkauttamisia

omalla kotipaikkakunnallani keuruulla jossa olen paikallisliikennetoimikunnan puheenjohtaja olemme joutuneet toteamaan että aina hiljalleen loppuu julkisen liikenteen vuoro milloin miltäkin suunnalta ja kovin heikoksi käy julkisen liikenteen varassa tapahtuva liikkuminen

lakivaliokunnan jäsenenä viime vaalikaudella olin tilaisuudessa käydä kotimaan matkoilla vankiloissa ja meille tuotiin hyvin selvästi esille ne ongelmat joita ahtaus vankiloissa aiheuttaa

tämän vuoksi toivon että me pidämme liikenneverkoston yleisen liikenteen osalta kokonaisuudessaan toimivana lisäämme joukkoliikenteen houkuttelevuutta siten että on myös vuorotarjontaa riittävästi

tässä asiassa en ole niissä valiokunnissa joissa tätä asiaa on käsitelty ja haluan luottaa että ministeri pekkarinen on omalta osaltaan tehnyt parasta mahdollista työtä

jos tavoitteena pidämme sitä että vangit tulisivat yhteiskuntakelpoisiksi niin silloin kyllä tarvitaan vankeinhoitoon lisää tiloja lisää henkilökuntaa

tarjonta aikanaan lisää kysyntää ja kun nähdään että on toimiva järjestelmä niin minä uskon että sitä myöskin kohoavien polttoainekustannusten aikana yhä enemmän tultaisiin käyttämään

kaivosten osalta tulevat mieleen kouluvuodet suomen kartta ja suomen kartassa oli esitetty meidän tärkeitä asioita rautatieverkko siihen oli merkitty paikkakunnat mutta siihen oli merkitty myös kaikki kaivokset

arvoisa puhemies

annan tunnustusta siitä että rataverkon kokonaisuuteen on voitu panostaa hyvät rahat siten että nämä radat jotka mainitsin on saatu pelastettua mutta katson että edelleen tarve on myös tuleville vuosille

eduskunnassa olen useissa yhteyksissä palauttanut mieliin valtion lupauksen myös keuruun kaupungin haapamäen vankeinhoitolaitoksesta josta olen talousarvioaloitteella tulevaa vuotta varten myöskin muistuttanut ja haluan tuoda tämän asian tässäkin yhteydessä esille

niitä myös kansakoulun maantiedon tunnilla opettajalle karttakepillä sieltä suomen kartalta sitten näytettiin

näin minuun kansakouluvuosina iskostui syvä käsitys että kaivostoiminta on meidän yhteistä kansallista rikkautta kansallista varallisuutta

paikkakunnan vetovoimaisuus ja palvelujen tarjontakyky määräytyvät hyvin paljon sen mukaan millainen on sen yleisen ja julkisen liikenteen verkosto ja tarjonta paikallisesti seudullisesti maakunnallisesti ja valtakunnallisesti

kannattaisi ihan käydä laskemaan olisiko nyt kuinka edullinen aika vaikkapa tämä länsi suomen vilkkaimmaksi puutavararadaksi sanottu välttää jos se olisi liikenteessä kuin reilulle aika rata nyt laittaa todella hyvään kuntoon

tämä on normaali käytäntö ja vielä normaalisti ennakoitavissa mahdollisissakin tilanteissa mutta vakuutusasiakirjoissa on niitä kärpäsen jalanjäljen kokoisia pieniä tekstejä jotka saattavat olla asiakkaalle epäselviä ja tuottavat tulkintaa sitten kun tulee vakuutuskorvausten aika

näillä kysymyksillä on helposti vaara että hyvä kunnallispoliittinen ilmapiiri myöskin paras lain käytäntöönpanon kautta menee mahdollisimman huonoksi

radalla ei ole kuin osuuksilla parkanokihniö ja parkanokankaanpää tiettyä liikennettä pääosin se on vailla liikennettä ja silloin työt voitaisiin tehdä muun liikenteen rasittamatta

ympäristö ja ilmastopoliittiset syyt ovat viime aikoina myös kansainvälisten sopimusten velvoittamina voimakkaasti painottaneet julkisen liikenteen merkitystä

keuruullakin oli äänestys jossa valtuuston äänet menivät tasan ja puheenjohtajan äänellä jouduin sitten ottamaan raskaan vastuun ratkaisusta maakunnan eheyden ja yhtenäisyyden vuoksi keski suomeen suuntautuvan seututerveyskeskusratkaisun puolesta

kyllä on tietysti joitain todella irrationaalisia korvaustilanteita esimerkiksi vaikkapa sodan aiheuttamissa tilanteissa joissa saattaa vesistö nousta usealla metrillä luonnonmullistuksen lisäksi

huutokoskisavonlinna osuus osoitti että silloin kun muuta liikennettä ei ole voidaan nopeasti rakentaa rataa kuntoon

maaseudulla ja vähäliikenteisillä alueilla julkinen liikenne ei valitettavasti kohtaa niin suuria joukkoja mutta juuri siksi olisi luotava edellytyksiä että myös väestöltään vähäisimmillä seuduilla julkinen liikenne voisi olla toimintakuntoista

tuon voimakkaasti esille sen että tässä tilanteessa kannattaisi harkita tuon radan haapamäkiparkanopori radan käyttöönoton selvitystyötä sen aloittamista jo tämän vuoden aikana ja ilokseni huomaan että kansanedustajakollega toimi kankaanniemi on tehnyt saman sisältöisen aloitteen ja on parantanut vielä sitä välillä jyväskylähaapamäki

tämä on koettu aikamoiseksi ongelmaksi varsinkin kun yksi henkilö esimerkiksi keuruun kaupungin osalta olisi hän joka ainoastaan käyttää tuossa hallinnossa sitten todellista ratkaisu ja päätäntä ja toimeenpanovaltaa kaupungin osalta jotenka kauhulta tuntuvat nämä monet suunnitelmat ja ratkaisut

en tiedä onko edes missään muualla maailmassa niin hyvää bussiliikennejärjestelmää kuin meillä suomessa on mutta ainakin euroopan paras se on ja tämä on turvattava

voi olla että toimivat hyvin mutta riskit ovat suuret

miksi minä jyväskylähaapamäki väliä en aloitteeseeni tuonut johtuu siitä että aivan muutama vuosi sitten rata on sepelöity sille on laitettu uudet kiskot se on saatettu automaattisen kulunvalvonnan pariin ja ei ole realistista sille nyt kovinkaan suurta kunnostustyötä vaatia kun se on vasta tehty on eräs uusimpia ratoja joita on kunnostettu

jos vaikka itseäni ajattelisin tuoksi henkilöksi joka yksin edustaisi kaupungin ääntä niin hirveä vastuu siinä olisi

on välttämätöntä että jäljellä olevien linja autoliikenteen vuorojen ja niin sanottujen vähäliikenteisten ratojen henkilöliikenteen edellytykset turvataan

jotta näitten molempien niin kumipyörä kuin raideliikenteen liikenneverkosto voisi olla toimiva olisi luotava myös edellytyksiä liikennöitäville lisävuoroille uhkaavien supistusten asemesta

mutta se mitä sille voitaisiin tehdä jolla toimi kankaanniemen aloitetta myös kannatan ja puolustan on se että sinne voitaisiin lisätä junien kohtauspaikkoja lisätä näitä automaattisen kulunvalvonnan tarkkailukohtia jotta junia mahtuisi radalle nykyistä enemmän

mutta tässä haluaisin korostaa ratkaisussa keskeiseksi sitä että asiakaslähtöisyyden asiakaskeskeisyyden hyvän hoidon saatavuuden tulee olla aina tavoitteita

jos vaihtoehtoja on minimiä enemmän niin silloin siitä muodostuu kokonaisuutena toimiva järjestelmä

vrn turvamääräyksethän ovat hyvin tiukat kuinka pitkä matka pitää olla edellisestä tarkkailuvälistä kun juna on mennyt että seuraava voidaan samalle radalle lähettää

jos yhteys toimii vain toiseen suuntaan eikä mielekkäästi toiseen sitä ei voida käyttää silloin kumpaankaan suuntaan ja silloin liikennemuodoksi tänä aikana useimmiten valitaan yksityisauto tai sitten joudutaan muuttamaan jopa paikkakuntaa

arvoisa puhemies

haluaisin myös puhua hajautetun terveydenhuollon järjestelmän puolesta siten että terveydenhoidon ensimmäiset peruspalvelut joita kansalaiset päivittäin tarvitsevat olisivat mahdollisimman läheltä myöskin laadukkaina saatavissa

todella toivon että näihin asioihin panostettaisiin